arvoisa puhemies

esityksemme takaa monikko ja adoptioperheiden isille pidemmän isyysvapaan kuin hallituksen esitys

mietintöön ja juustoja majolan ehdotus ei kannatan edustaja maijalan esitystä

arvoisa puhemies

parhaimmillaan oppilaan lapsen tai nuoren ympärillä on koko kylä joka kasvattaa ja ennen muuta koulu ja lapsen vanhemmat jotka tekevät tiivistä yhteistyötä

meillä on suomessa varmasti jokaisen puolueen ansiosta hyviä poliittisia päätöksiä tehty sen puolesta että meillä on maailman paras neuvola ja pienten lasten terveydenhuolto ja perheiden tukeminen pienen lapsen synnyttyä

mutta mitä vanhemmaksi lapsi käy sitä vähemmän perheille löytyy tukea arjen haasteissa ja kasvatuskumppanuutta yhteiskunnan puolelta tarjotaan varsin vähän

siitä ilmiöinä tietysti erityisesti kuntatasolla ovat vaikkapa kunnallisen kotiavun heikentäminen ja lapsiperheiden varhaisen puuttumisen tuen vähäisyys

kesän ja syksyn aikana varmasti on käynyt jokaiselle suomalaiselle selväksi että hallituksen mainostamaa perusturvan historiallista korotusta kohdistetaan ennen kaikkea vain työttömille

arvoisa puhemies

nuorisojärjestöihinhän kohdistui jo viime vuonna laajamittainen selvitys joka liittyi nuorisojärjestöjen jäsenistöihin ja lähtökohtaisesti kaikki nuorisojärjestöt tuon seulan läpäisivät osana tätä merkityksellistä avoimuuskeskustelua jota suomalaisen poliittisen järjestelmän suhteen on käyty

itse edelleen nuorisojärjestön jäsenenä pidän kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen osalta varsin merkityksellisenä sitä että niiden riippumattomuus turvataan ja nyt tarkoitan riippumattomuutta suhteessa omaan emopuolueeseen siksi että nuorisojärjestöllä on varmaan meidän kaikkien puolueissa oma erityislaatuinen piikkinä lihassa tyyppinen tehtävä joka mahdollistaa uusien ajatusten tuomisen puolueeseenkin

kuuluuhan sanontakin niin että matkanteko on tärkeämpää kuin päämäärä mutta jotenkin toivoisi arvoisa ministeri että tässä omaishoidon kysymyksessä se päämääräkin joskus tulisi eteen

enkä pidä hyvänä ajatuksena sitä että nuorisojärjestö ja sen voima ja taloudelliset resurssit olisivat sidottuja siihen miten emopuolue menestyy eduskuntavaaleissa

arvoisa puhemies

silloin kun te ministeri huovinen aloititte tehtävässänne niin muistaakseni ihan ensimmäinen tilaisuus johon taisitte osallistua oli muistiliiton seminaari jossa kuvailitte muistisairaiden ongelmat hyvin läheisiksi ja lupasitte että tähän aiheeseen haluatte omalla ministerikaudellanne tarttua

sitä todella on odotettu

aihe ei ole erityisen pikkujuttu

on yleisessä tiedossa että liki kaikki hallituksessakin istuvat puolueet kannattivat ennen eduskuntavaaleja sitä että omaishoidon tuki siirrettäisiin kelan maksettavaksi

keskusta on tehnyt talousarvioaloitteen jonka tavoitteena on turvata myös pitkäaikaistyöttömille ja niille jotka vasta pyrkivät työelämään yksilöllinen työttömyysturva

heidän hoitoonsa erityisesti ikäihmisten jotka saavat muistisairauden diagnoosin liittyy paljon sellaista joka haastaa meidän perinteisen tapamme hoitaa ikäihmisiä

olisi tärkeää kuulla syntyvätkö nämä päätökset näistä tärkeistä asioista omaishoitajien yhdenvertaisuuden hyväksi vielä tämän hallituskauden aikana

mitä ajattelette ministeri että miten omasta mielestänne olette edistänyt tätä tulevan valitettavasti tulevan suuren kansansairauden hoitoa ja hoivaa länsimaisessa yhteiskunnassa niin että ne olisivat paremmissa käsissä

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä ministeri että olette ottanut työn alle tuon selvityksen niin että ei tarvitse spekuloida tällä asialla vaan voimme sitten reilusti ja avoimesti keskustella suomen periaatteista osana euta siinä paljonko näitä tapauksia todella on

kokonaan työmarkkinatuki leikkaantui pois

mutta arvoisa ministeri toinen sellainen iso eusta tullut asia joka vaikuttaa suomalaisiin ja koko euroopan unionin alueella on nyt voimaan astunut potilasdirektiivi

olisi mielenkiintoista kuulla ja kysyn teiltä ministeri miten tuo on lähtenyt liikkeelle ja miten nyt tässä kaikkien puolueiden yhteisessä ajankohtaisessa sote rakenneuudistuksessa otetaan huomioon se että me voimme nyt liikkua vapaasti suomen sisällä kunnasta toiseen terveydenhuollossa vuodeksi kerrallaan valiten mutta myös euroopan laajuisesti

puhemies

toisessa noista kansainvälisistä vertailuista joita eläkejärjestelmäämme kohdistettiin todettiin että erityisesti yksin elävien eläkeläisten asema on taloudellisesti maassamme varsin heikko

arvoisa puhemies

niinhän siinä sitten kävi

keskusta on toistuvasti nostanut esiin omaishoitajien aseman ja peräänkuuluttanut erityisesti katetta lupaukselle omaishoidon tuen verovapaudesta jota emme nyt kehyspäätöksestä seuraaville vuosille löytäneet

mutta arvoisa hallitus laajemminkin olisin tiedustellut sitä millä tavoin olette varautuneet kokonaisuudessa ehkä niin kehyspäätöksen puitteissa kuin laajemminkin siihen että suomi ikääntyy

tämän varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä on noussut esiin ansiokkaasti myös se että tuo hallituksen esitys joka nyt on keskustelussa piti sisällään myös merkittävän kädenojennuksen kaikkein pienituloisimmille esimerkiksi yhden vanhemman perheille joka on tietysti tuon esityksen valtavan hyvä puoli

toinen merkittävä keskustelu sen yhteydessä käytiin tuntiperustaisen päivähoitomaksun käytännön kasvattamisesta joka olisi niin ikään lapsiperheiden talouden ja arjen hallinnan kannalta hyvä esitys ja jota jo monissa kunnissa kokeillaan

ministeri kovin kauniisti puhuu siitä miten vanhuksista tulee pitää huolta mutta tosiasia on se että kunnilta tullaan leikkaamaan merkittävästi toimintamenoihin kohdistettuja rahoja seuraavina vuosina tiukan taloustilanteen vuoksi

hallituksen kärkihanke lasten ja perheiden palveluiden parantamisesta pitää sisällään muun muassa esityksen lapsiperheiden kunnallisen kotiavun parantamisesta ja lapsiperheiden palveluiden kokonaismuutoksesta

mistä hoitavia käsiä ja heille palkkaa jatkossa riittää hyvä ministeri

toinen kysymys jonka itse nostitte esiin laajemmin tähän omaishoitoon liittyen

se on hieno uudistus

olisi hyvä kuulla onko todellakin koko hallitus tämän teidän avauksenne takana

te aiotte leikata asuntolainojen korkovähennysoikeutta te nostatte kulutusveroja ja kuntapalveluihin muun muassa päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon koskette leikkausten kautta

arvoisa puhemies

on todella hienoa että omaishoitoa kehittävä ja parantava laki on nyt tässä pisteessä ja astumassa voimaan suomalaisten omaishoidettavien ja omaishoitajien parhaaksi

hyvä hallitus näinkö te teette tulevaisuuspolitiikkaa näinkö rakennatte luottamusta nuorille ihmisille

täällä aiemmissa puheenvuoroissa otettiin esiin lapsivaikutusten arviointi ja olen tosi hyvilläni siitä että tämän hallituksen ohjelmaan lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa sekä kunnallisella että valtiollisella tasolla otetaan nyt todesta ja sitä toimintamuotona kehitetään vähän uutena lähestymistapana perinteisesti tunnettujen vaikkapa sukupuolisvaikutusten arvioinnin lisäksi

hallituksen asenteellisuudesta ja aatteellisuudesta kertoo paljon se että perhe nähdään hallitusohjelmassa ennen kaikkea työn kautta

työn ja perheen yhteensovittamisen tavoitteet ovat sinänsä hyviä ja kiitettäviä mutta te ette ole varanneet näihin uudistuksiin rahaa

teidän tarkoituksenanne on muun muassa pidentää isille merkittyjä vapaita hyvä niin ja mahdollistaa lasten hoitaminen kotona nykyistä pidempään vanhempainpäivärahan turvin

pidän myös hyvänä sitä että tämä on asia jota eduskunnassa saatamme nyt käsitellä valiokunnan yhteisen mietinnön kautta niin että oppositio tukee hallitusta tässä esityksessä

tulevaisuudesta tähän päivään

täällä edustaja myllykoski viittasi keskustan linjaan suhteessa työurakysymyksiin ja eläkeikään ja koin tarpeelliseksi hieman korjata tai oikaista joitain näkemyksiä joita tulkitsin että keskustan osalta esititte

se on arvokasta koska työ perustuu sosialidemokraattisen ministerin vetämään omaishoidon kehittämistyöryhmään jonka tämä hallitus nyt sitten halusi laittaa pelkästä selvityksestä toteen tehden

onko tähän varattu resursseja

yksi asia joka jäi erityisesti askarruttamaan on se että ihmettelen mitä hallitusohjelmassa tarkoitetaan kirjauksella jolla tavoitellaan kotihoidon tukea saavien henkilöiden asteittaista siirtymistä työelämään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki

me olemme kuulleet julkisuudessa nyt viime päivinä useita eri esityksiä erityisesti elinkeinoelämän taholta siitä miten suomen taloutta pidetään tasapainossa näinä vaikeina aikoina

oletteko te lyhentämässä kotihoidon tukea vai leikkaamassa mitä teette

on varmasti selvää että niin yksipuolisilla esityksillä tätä isoa tilannetta ei ratkaista mutta on aivan selvää että kaikkia keinoja on syytä nyt punnita

pääministeri katainen vaalikautta on kulunut nyt yli kaksi vuotta mutta siitä huolimatta sosiaali ja terveysministeri risikko ja peruspalveluministeri huovinen puhuvat edelleen keskenään ristiin sote uudistuksen tilanteesta eikä tätä tunnu kukaan johtavan

mitä tulee tähän eläkeikäkeskusteluun me olemme halunneet nostaa esiin sen tosiasian että suomalainen väestö ja koko maailman väestö elää pidempään kuin koskaan ennen

sen totesivat asiantuntijat jo silloin kun te noin vuosi sitten poliittisena ratkaisuna esititte sen sote uudistuksen eteenpäin viemisen vaihtoehdoksi

muistan tämän hyvin sillä olin itsekin paikalla

tämä oli kovan luokan lupaus peruspalveluministeriltä

se miten me olemme nyt tottuneet ihmisten jäävän eläkkeelle on aivan jotain muuta kuin muutama vuosikymmen sitten kun ihmisillä nyt saattaa olla ja toivottavasti on useita vuosikymmeniä hyvää elämää senkin jälkeen jäljellä

arvoisa pääministeri

mitä ajattelette tämän uudistuksen aikataulusta

kysynkin nyt kun omaishoidon tuen verovapautta ei näytä mahtuvan ensi vuoden talousarvioesitykseen eikä myöskään valtiontalouden nelivuotiskauden kehysarvioon

me uskomme myös siihen että tämä kansakunta kaipaa lisää työtunteja aivan kuten tekin varmasti olette samaa mieltä työuran alusta keskeltä ja lopusta ja sen takia nämä kaikki vaihtoehdot ovat keskustan työkalupakissa käytössä

oletteko vakuuttuneita siitä että jos päädyttekin tuohon vapaavuoren malliin joka julkisuudessa on ollut jo esillä niin teillä todella riittää tämän hallituksen puitteissa aika viedä tuo uudistus läpi niin että joku todella ne poliittiset päätökset kirjoittaa vielä laiksi asti ja että kuntia taas kuultaisiin siinäkin vaiheessa

minusta tämä keskustelu jota täällä on käyty yksittäisen ammattiryhmän osalta on tärkeä koska fyysiset rajoitteet tulevat tietyissä ammattiryhmissä vastaan

mutta toivon että edustaja myllykoskikin katsoo tätä isoa kuvaa työurista jossa aivan välttämätöntä on pohtia myös näitä työuran loppupään vaihtoehtoja

kokoomus on tunnettu yksilöpuolueena ja nyt te ajatte täällä aivan toisen tyyppistä lähtökohtaa minusta ideologistakin lähtökohtaa

aivan kuten edustaja lohi täällä on hyvin todennut ei ole kysymys vain mekaanisesta eläkeiästä vaan myös siitä miten työssä voi jatkaa miten kitkemme ikärasismia miten parannamme työhyvinvointia miten takaamme uudelleenkoulutusta ja ennen muuta miten kiinnitämme huomiota parempaan johtamiseen niin poliisilaitoksilla kuin muissakin työpaikoissa suomessa

ja nyt kuitenkin on hyvä huomauttaa että edustaja zyskowicz sanoi että voitaisiin korottaa tulorajoja osa hallituspuolueidenkin edustajista toteaa että voitaisiin poistaa koko tarveharkinta mutta ymmärtääkseni ainoastaan keskusta on nyt jättänyt tästä eriävän mielipiteen niin että me todella olisimme valmiit meidän esityksessämme poistamaan tämän työmarkkinatuen tarveharkinnan kokonaan

aivan tältä tämä viime päivienkään keskustelu ei ole näyttänyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

koska tästä linjasta on ollut epäselvyyttä arvoisa puhemies pyydän nyt pääministeri kataista sosiaali ja terveysministeri risikkoa ja peruspalveluministeri huovista kertomaan tässä ja nyt selvällä suomella miksi tämä keskustan malli ei käy teille

luotetaan että sähköisillä palveluilla hoituu kaikki